eikö sentään kuitenkin pitäisi katsoa mistä se kaasuputki tulee jotta se menee suursaaren eteläpuolelta eikä pohjoispuolelta se on käsitteillä pohjoispuoli nimenomaan on meidän talous ja vesivesialuettamme

herra puhemies

tarkoitus oli vaan huomauttaa siitä että meitä sitovat niin tässä asiassa kuin kaikissa muissakin kansainväliset sopimukset euroopan ihmisoikeussopimus ja eu normit

kokoomuksessa on sentään demokratia ilmeisesti aivan toisin kuin siellä vasemmalla laidalla

niitä halutaan tulkita paljon pitemmälle kuin aikaisemmin on tulkittu

voitte vähän katsoa myös omaan peiliin mitä sieltä näkyy ed

zyskowicz

meillä on siellä syntymässä uusi oulu ja se on erittäin hyvä ratkaisu meille

mutta sen sijaan me olemme kyllä ja ainakin minä henkilökohtaisesti olen pohjois pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenenä erittäin tyytymätön siihen että tämä terveydenhuoltolaki ei poista näitä rakenteita

minun on kiitettävä ed

hän muutamalla sanalla ilmaisi sen mistä tässä meidän järjestelmäromahduksessamme joka on tulossa on kysymys

vuosikymmenien aikana me olemme vaalilupauksilla ruokkineet ahneita äänestäjiä ja tuloksena on valtiososialismi jota hyvinvointivaltioksi kutsutaan

todennäköisesti olisi paras tehdä nyt se minkä husin uusi toimitusjohtaja sanoi että erikoissairaanhoito valtion haltuun

ja tämän purkaminen ja ihmisten aktivoiminen kantamaan vastuu omasta elämästään ja tekemään töitä olemaan ahkera hankkimaan työpaikkoja se on tulevaisuuden suomen visio

tämä esitys jota me tällä hetkellä täällä käsittelemme on pieni askel kohti ulkopolitiikan demokratisoitumista mutta näyttää olevan suuri askel etenkin vasemmistoliitolle

valta jyrsi myös suomen vanhaa perustuslakia

ennen sotaa ei valtioneuvoston ja presidentin välillä juuri erimielisyyksiä ollut

se lämmittää pientä edustajaa tähän aikaan keskustelua

sota tuli ja meni

perustuslaki pysyi ennallaan mutta sitä tulkittiin niin että suomi liukui lähes presidentin yksinvaltaan suomettumisen aikaan

ei ole tämänkään lain jälkeen selvää miten me lopullisesti maakunnan hallinnon järjestämme vai järjestämmekö me ollenkaan maakuntien varaan vaan paras hankkeen isojen kuntien vahvojen kuntien varaan

urho kekkonen oikeusoppineena kuitenkin tunsi perustuslain ja jopa tunnusti että jos eduskunta ja presidentti joutuvat napit vastakkain eduskunta voittaa

elikkä olisin toivonut että jonkinlaista tietoa paras hankkeen mahdollisuuksista olisi samanaikaisesti tuotu koska kyllä minä tiedän että keskustan tavoitteena on vahva maakuntahallitus jolla on verotusoikeus ja joka valitsee valtuuston vaaleilla

arvoisa puhemies

kuten ed

salolainen toi puheessaan esiin koivisto aloitti ansiokkaan työn suomen poliittisen järjestelmän parlamentarisoimiseksi

elikkä täytyy olla joku johdonmukaisuus

minä en missään nimessä esimerkiksi kannata nuuskan vapauttamista mutta minä vaan nyt sanon että ihmisellä on oikeus päättää omasta elämästään kuoleeko tänä päivänä vai kuoleeko kymmenen vuoden päästä

minä olisin halunnut että tähän uuteen esitykseen olisi tullut päinvastainen järjestys

näin suureen muutokseen emme tällä hetkellä pystyneet ja siihen meidän on totuttava

kyllä minulla tästäkin on kokemus mutta minä en nyt vaan voi liberaalina ihmisenä tämmöisiä lakeja olla hyväksymässä en missään nimessä

tässä oli kysymys presidentti ahtisaaren ja pääministeri lipposen sopimuksesta että presidentti hoitaa huippukokouksissa pääministerin avustajan eli ulkoministerin virkaa

suomen ulkoministeri on siis jätetty raapimaan neuvotteluhuoneen ovenpieliä samaan aikaan kun muiden eu maiden kollegat ovat avustaneet omia johtajiaan

ulkoministerinä tarja halonen oli äärimmäisen vihainen asiasta ja potkiskeli kiukuspäissään suljettuja ovia

arvoisa puhemies

se on ehdoton välttämättömyys jota opiskelijat ja opettajat ja opit vapisi jotta oppilaat pystyvät edistymään oman tasonsa mukaan eivätkä tunne pettymystä siitä etteivät opi eivät osaa eivätkä ymmärrä

lissabonin sopimus kuitenkin pani pisteen tälle lautaskiistalle kun perustuslakivaliokunta hyväksyi valtioneuvoston asiasta antaman selvityksen

sitten tuohon kurinpito ongelmaan

arhinmäki ei ole lukenut edes eikä tiedä että kouluissa on todellisia kurinpito ongelmia niin miten te voitte ylipäätänsä puhua täällä kurinpito ongelmista

jos on kauhukertomuksia siitä että opettaja joutuu sairauslomalle sen takia että on oppilaitten kiusaamana ja jos on kauhukertomuksia siitä että vanhemmat hyökkäävät opettajan päälle kun yritetään panna jotakin villikkoa aisoihin ja jos on kauhukertomuksia siitä että vanhemmat hyökkäävät ja tekevät valituksen että meidän lapsen pitää saada kymppi eikä vitosta niin johan nyt on kuuma ja tiedot ja hankkii tästä välisistä kumma jos ed

jos presidentti ja valtioneuvosto ovat eri mieltä esimerkiksi valtiosopimuksen hyväksymisestä kuten esimerkiksi nato jäsenyydestä valtioneuvosto voi hakea eduskunnalta tukea kannalleen

ja minä todella toivon että me löydämme tässä hyvin järkevän ja hyvän kompromissin niin että kaikki kolme suurta puoluetta voivat hyväksyä sen jo tässä eduskunnassa mutta vähintään kuitenkin vaalien jälkeisessä eduskunnassa

mutta kannattaa muistella miten tähän on jouduttu ja miksi tähän on jouduttu

muutamasta asiasta olen ollut tämän keskustelun aikana hämmästynyt esimerkiksi siitä miten suorasukaisesti kansan presidentti tyrmäsi parlamentarismin

olen allekirjoittanut ed

ei osattu tai ymmärretty sitä että taloustaantumassa ei saa ihmisiä masentaa

karhuvaaran lakialoitteen ja kannatan sitä lämpimästi

taloustaantumassa täytyy elvyttää täytyy yrittää säilyttää ne tulokset ne etuudet joita silloin oli voimassa

kaikissa pohjoismaissa on käytössä vahingonkorvausmenettely laittomien lakkojen osalta ja tällainen on kyllä syytä saada myös suomeen

ja tästä ehkä kumpuaa se vasemmistoliiton edustajien parlamentarismin halveksinta mitä olemme tässä keskustelussa kuulleet

lakko oikeuteen tällä ei suinkaan puututa päinvastoin silloin normaalit tavanomaiset perusteiltaan oikeat lakot oikeat lakot totta kai ne ovat oikeita lakkoja kun ne tulevat työntekijöitten huolesta saavat ihan toisenlaisen arvostuksen myös kansalaisten keskuudessa kun laittomiin lakkoihin puututaan kovalla kädellä

parlamentarismihan on juuri sitä että hallituksen on nautittava eduskunnan enemmistön luottamusta ja tämä luottamus mitataan aina äänestyksissä

siinähän on nimenomaan se perheenyhdistäminen ja meidän käytäntömme on todellakin ollut ja on edelleenkin paljon lievempää kuin euroopan unionin direktiivi edellyttää

sen estivät demarit koska meillä oli silloin sellainen perustuslaki että muuta ei voitu tehdä

kyllä nyt menee vähän liian pitkälle tämä lakitehtailu ja säätely että laaditaan laki että jokkaista pittää rakastaa ja aviovaimot eivät saa erota ja kaikki pittää olla niin kuin herra piispa sannoo

mitään kunnollista ei voitu tehdä ennen kuin määrävähemmistö ja määräenemmistösäännöksistä oli päästy eroon ja kun niistä päästiin niin sitten vasta kyettiin tekemään jotain tämän yhteiskunnan hyväksi

direktiivi edellyttäisi että perheen voi yhdistää jos perhe pystyy takaamaan toimeentulon ja jos tällä perheellä on vakituinen asunto ja tästä me emme täällä suomessa pidä kiinni

arvoisa puhemies

hän voi neuvotella auton takapenkillä kuten antero jyränki on asian ilmaissut ulkomaiden johtajien kanssa ilman että mukana olisi ulkoministeri joka on parlamentaarisessa vastuussa eduskunnalle

ahtaajien lakossa on kysymyksessä työtaistelu joka olisi päätettävä mahdollisimman nopeasti

tällä hetkellä hallitus toimii aivan toisella tavalla

suomen talous ei kestä sitä että meillä on jo tällä hetkellä valtaosa paperinvalmistuskapasiteetista pysäytetty

mutta minä olisin puuttunut tähän perustuslakivaliokunnan kannanottoon näistä valitusmahdollisuuksista

ja tähän asiaan ei tarvita minkään valtakunnan perustuslain muutosta vaan riittää että käytäntöä muutetaan ja tämän käytännön on herra puhemies muututtava kun presidentti vaihtuu

se huolehtii ihmisistä ja yrittää turvata toimeentulon ottamalla rajusti uutta velkaa että pystytään säilyttämään tulonsiirrot ja etuudet jotta ihmiset voivat turvassa päästä tämän laman yli

elikkä tässähän olisi perustuslakivaliokunta toivonut sitä että kaikista mahdollisista palvelusetelin käyttöön liittyvistä asioista voitaisiin valittaa edelleen eikä pelkästään tästä setelin arvosta kuten on nyt edellytetty

rakenteellisten uudistusten lisäksi jotka tarkoittavat muun muassa pidentyvää työelämää en tarkoita että meillä eläkeikä nousee mutta meillä työssäoloaika aivan varmasti kasvaa plus se tarkoittaa nopeampaa kouluun menoa yliopistoihin menoa

puhemies

rasismi on suomessa lisääntynyt ja valitettavasti tämä keskustelu mutta myös kansalaisten mielipiteet johtuvat siitä että meidän turvapaikkapolitiikkamme on ollut vuosikausia liian löysää

sen sijaan kyllä lakon osapuolilla on työtaisteluun varaa

jos tämä täydellinen valitusoikeus tähän olisi otettu niin tästähän olisi tullut subjektiivinen oikeus ja minä kyllä toivon todellakin että tämä talo ei enää laadi yhtä ainutta subjektiivista oikeutta

nämä ovat niitä rakenteellisia uudistuksia mutta sen lisäksi aivan varmasti joudumme tekemään ehkä rajujakin leikkauksia etuuksiin ja korottamaan myös veroja

meillä ei ole noudatettu sitä käytäntöä mikä on esimerkiksi pohjoismaissa ja sellaisissa euroopan maissa jotka jo tietävät millä tavalla pitäisi toimia

millä muulla normaalilla ay liitolla on tämmöistä lakkokassaa

minä toivon että jatkossa kun veroja ryhdytään korottamaan seuraavan hallituksen aikana ne suuntautuvat kulutusverotukseen ja ympäristöverotukseen

ei elämän kuuna päivänä ole tällaisia lakkoavustuksia pystytty maksamaan lakossa oleville toimittajille

on erittäin hyvä että valtiovarainvaliokunta hyväksyttää meillä ponnen joka nyt panee tähän jonkinlaista järjestystä

minä vaan voisin kysyä jos tämä olisi edellisen hallituksen valtiovarainministerin kyselytunti että mitä hän teki sen hyväksi etteivät euroopan unionin maat ja euromaat olisi velkaantuneet

se on oikeanlaista verotuksen painopolitiikkaa

se että jotkut ammattiliitot ovat todella rahakkaita johtuu tietenkin siitä aikanaan tehdystä sopimuksesta jonka mukaan työnantaja huom

mitä te silloin teitte sen hyväksi että kreikka otti lainaa eikä kertonut mitään euroopan unionille siitä että se on ylivelkaantunut

sitten olisin puuttunut sellaiseen asiaan kuin kuntatalouteen

mitä te teitte silloin kun ranska ja saksa eivät pystyneet pitämään omia velkojaan ja omia järjestelmiään kunnossa velkaantuivat lähestulkoon samalla tavalla kuin kreikka mutta talous on sen verran iso että ne pystyivät siitä pääsemään yli

ne ovat selviä tapauksia ja näitä henkilöitä ei tule hyväksyä suomeen turvapaikanhakijoiksi ja täällä olijoiksi

nyt niillä on kyllä mahtavat lakkokassat

mutta minä osittain syytän myös kuntia siitä että ne ovat päästäneet oman taloutensa sellaiseen tilaan että ne mahdollisesti eivät selviä tästä lamasta ilman leikkauksia ja ilman veroprosentin korotusta

jos jonkinlainen toisenlainen uudistus meidän työmarkkinapolitiikkaan työmarkkinajärjestelmään tarvitaan niin se on pakkosovinto

onko rakennettava todella kaikkein hienoin ja kallein sairaala kaikkein hienoin ja kallein koulu

elikkä tarvitaan lautakunta joka ratkoo sellaiset työriidat joissa osapuolet eivät pääse sopimukseen ja se olisi sitten hyväksyttävä

siellä on rakennettu prameasti eikä ole otettu huomioon että jossakin vaiheessa ehkä tämä investointivauhti hyytyy ja jossakin vaiheessa myös verotulot hyytyvät

näinhän tapahtui tehyn lakon aikana

aivan varmasti kokoomus ottaa omille niskoilleen sen syyn mikä kokoomukselle kuuluu tässä yle rahoituksen sekamelskassa

mutta tosiasia tietenkin on että lopullisen niitin tälle mediamaksulle loi ja löi sdp ja siellä heinäluoma joka populistisesti nykyisin hyökkää kaikkia ja kaikkea vastaan puskee eteenpäin kuin urossonni

ei yhtään uutta etuutta enää ennen kuin on velanhoito siinä kunnossa että se velka voidaan maksaa takaisin ei yhtään uutta vaalilupausta että me teemme sitä tai me teemme tätä

mutta jos mennään kulttuuriin niin minä voisin sanoa sen että minä olin aika yllättynyt siitä että määrärahat ovat kasvaneet tuplaantuneet kymmenessä vuodessa

voi kysyä onko meillä nyt sitä kulttuuria todella vietäväksi asti

esa pekka salonen tuskin on saanut valtiolta tukea siinä vaiheessa kun hänestä tuli kuuluisa ja hän vie suomea eteenpäin